on hyvin tärkeää se että vanhemmat voivat luottaa siihen että ne sitoumukset ja sopimukset joita koulu tekee heidän puolestaan ovat oppilaiden ja vanhempien edun mukaisia

ja käymme keskustelua siitä mikä voisi olla se malli minkä tyyppiset osiot pitäisi olla suoritettuina että voi tietyntyyppisiä avustavia tehtäviä suorittaa mutta tästä meillä on peruspalveluministerin kanssa edelleen keskustelut kesken ja tätä työtä parhaillaan teemme

kuten edustajat hyvin tietävät valtiolla ei kovinkaan paljon ole ollut uusia toimintoja joita olisi perustettu täysin uusia virastoja enemmänkin suunta on ehkä ollut toiseen suuntaan

tänä keväänä tullaan käynnistämään perusopetuksen tuntijaon uudistus josta hallitusohjelmassa on linjattu ainoastaan se että taito ja taideaineita tullaan lisäämään perusopetuksessa

tuohan oli mielenkiintoinen tieto että olen tyrmännyt tuon idean kun olimme itse asiassa samassa paneelissa ikään kuin ideoimassa tätä miten lukion arviointia voisi kehittää

arvoisa puhemies

kiitos valiokunnille ansiokkaasta työskentelystä ja laadukkaasta laajasta mietinnöstä joka on tämän keskustelun pohjana

itse pidän tärkeänä sitä että kun arvioimme koulun ja koulutuksen laatua niin käytämme monipuolisesti eri mittareita arvioimme lasten ja nuorten hyvinvointia emme katso pelkkiä oppimistuloksia vaan sitä miten koulussa oppilaat henkilökunta viihtyvät miten jaksavat

on kuitenkin muistettava että ainoastaan liikuntatunteja lisäämällä ei lasten kunto parane vaan meidän kannattaa hyödyntää näitä mahdollisuuksia joita liittyy muun muassa koulumatkoihin

olemme antaneet projektirahoitusta siihen että koulujen pihoja on muutettu parkkipaikoista takaisin liikuntaa suosiviksi ja olemme käynnistäneet useita hankkeita joissa on välituntiliikuntaa lapsille

lukioiden osalta parhaillaan työskentelee työryhmä joka jättää esityksensä syksyllä siitä miten lukiokoulutusta suomessa tulisi kehittää ja miten muun muassa oppilaiden hyvinvointia lukioissa parannettaisiin

tässä vaiheessa nyt tuo selvitystyöryhmän raportti on lähdössä lausuntokierrokselle ja siihen luonnollisesti pyydetään kaikkien puolueiden lausunnot ja näkemykset myöskin ja erilaista lainsäädäntöä on tulossa tähän liittyen eduskunnan käsiteltäväksi

jos sieltä tulee isompia muutosehdotuksia ja linjauksia niin olettaisin että seuraavan hallituksen ohjelmaan näitä tultaisiin sisällyttämään

mutta lukioiden osalta mielestäni on tärkeää että käytämme monipuolisia mittareita emme katso pelkästään sitä minkälaisin arvosanoin sieltä kirjoitetaan ylioppilaaksi vaan arvioimme myös sitä mikä on ollut oppilaiden lähtötaso ja mikä on kaikkiaan hyvinvointi

on hyvä että niillä jotka ovat kuntarakenteen uudistamista vastaan on silloin esittää joku oma vaihtoehtoinen mallinsa koska vaihtoehto ei ole se että jäisimme nykytilaan missä tiedämme että kuntapohjainen järjestelmä on rapautumassa pahasti ja ihmiset ovat joutumassa hyvin eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen

luonnollisesti olemme halukkaita ottamaan kaikki ne terveiset vastaan mitä kansanedustajilla on eri viiteryhmistä lähtien tuoda tähän valmistelun tueksi

tällä hetkellä kannustammekin juuri näitä harvaanasuttuja pieniä kuntia siihen että koulut tekisivät yhteistyötä muun muassa erikoisaineiden opetuksessa hyödyntämällä etä ja verkko opetuksen keinoja ja myös yhdistämällä opettajaresurssejaan

mutta nyt ollaan nimenomaan tekemässä pelisääntöjä sille että hinnat olisivat mahdollisimman edullisia kaikkien vanhempien kannalta että kaikilla olisi mahdollisuus ottaa haluamansa kuvapaketti

uskon että kaikille suomalaisille on hyvin tärkeä asia se että pystymme jatkossa turvaamaan suomessa julkiset palvelut estämään sen että ihmiset eriarvoistuisivat asuinpaikasta riippuen

keskusta omassa välikysymyspuheenvuorossaan alkukeväästä nosti vaihtoehdoksi monitoimikuntayhtymän ja nyt esitti vaihtoehdoksi maakuntahallintomallia

siksi on tärkeää että koulut pyytävät näistä useamman tarjouksen ja että näihin ei liity mitään henkilökunnalle tai oppilaille tulevia etuuksia kylkiäisiä jotka selvästi nostavat näiden

uskon että moni meistä kokee että nimenomaan kuntaperusteinen järjestelmä on kyllä se paras tae sille että lähipalvelut jatkossakin säilyvät mutta se edellyttää myös sitä että kunnat ovat riittävän vahvoja ja elinvoimaisia

perusopetuksen tavoitteet ovat parhaillaan uudistettavina ja työryhmä tulee jättämään esityksensä vappuun mennessä mitkä ovat jatkossa ne tavoitteet mihin kaikkeen pyritään perusopetuksessa ja millä tuntijaolla tähän päästään

kysyn keskustalta millä tavalla hallinnon lisääminen ratkaisisi niitä haasteita joiden edessä koko julkinen sektorimme on

huomenna molempia näitä arviointeja käsitellään korkeakoulujohdon seminaarissa ja tammikuussa tutkimus ja innovaationeuvoston yhteisessä kokouksessa jota pääministeri vetää

se lähtökohta mikä hallituksella on tälle työlle ollut on nimenomaan se että taito ja taideaineitten osuutta halutaan vahvistaa mutta koko kokonaisuus on mietittävänä

kysyn millä tavalla maakuntapohjainen malli paremmin turvaisi kansalaisten lähidemokratian mahdollisuudet lähipalvelut kuin kuntapohjainen malli jossa kuntalaiset suoraan valitsevat valtuuston joka päättää miten palvelut rahoitetaan järjestetään ja miten koko aluetta kehitetään

itse toivon että muun muassa kielten opiskelua tässä pohditaan laajasti miten voisimme jo nykyistä nuorempina opiskella enemmän kieliä kouluissa

arvoisa puhemies

kun keskustellaan kuntien tehtävistä niin kannattaa muistaa että kunnilla on itse asiassa kymmenittäin erilaisia suunnittelu ja valvontatehtäviä

meillähän on kansainvälisesti vertailtuna eniten ihmisiä töissä tutkimussektorilla mutta kovinkaan monella ei vielä ole tohtorintutkintoa ja siksi on perusteltua ollut panostaa tohtorikoulutukseen

tiedämme täällä eduskunnassa sen että suomi ja ruotsi kielinä ovat eri asemassa kuin muut kielet koska ne ovat kotimaisia kansalliskieliä ja lähtökohta on se että kaikessa perusopetuksessa näitä jonkin verran opetetaan

eli en ollenkaan usko että kukaan ensimmäisenä haluaisi lähteä karsimaan kuntien tärkeistä peruspalveluista

se kuinka paljon yksittäisellä opettajalla on aikaa oppilaille on ilman muuta opetuksen laatuun vaikuttava tekijä samoin kuin muun muassa se kuinka hyvin opettajilla on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen kuinka erityisopetuksen tarpeet on huomioitu koulussa

arvoisa puhemies

itse ainakin katson että kaikkein tärkeintä on huolehtia juuri siitä että heikoimmassa asemassa olevien palvelut kyetään turvaamaan enkä usko että siitä erimielisyyttä on

toinen ensi vuoden aivan kärkiasia on kansainvälistymisen vahvistaminen koska se molemmissa arvioinneissa nousi erittäin kriittiseksi kysymykseksi ja eräänä tärkeänä asiana pidän myös tätä rakenteellista kehittämistä jota viemme eteenpäin ja sijoittamista tutkimuksen infrastruktuuri

mutta kunnilla on tavattomasti monenlaista muutakin tehtävää joka ei välttämättä ole niin välttämätöntä peruspalveluiden järjestämisen kannalta

tiedämme että usein kielten oppimisen kannalta parempi on opiskella vuosisadan kun vain

sen vuoksi tämä väliraportti on nyt julkisesti nähtävillä ja toivomme siitä kommentteja myös erilaisia tutkijoiden näkemyksiä siitä mitkä ovat todella ne laatuun vaikuttavat tekijät jotta osaamme asettaa kriteerit

arvoisa puhemies

hallitus eduskunta voi antaa ainoastaan raamin ja puitteet sille kuinka uudistus tulisi toteuttaa mitä sillä tavoitellaan mutta tiedämme että hyvien ratkaisujen aikaansaamiseksi paikallinen sitoutuminen suunnittelu ja toteuttaminen on aivan ehdottomassa asemassa

nämä pysyisi loppumistelty ja kyselytunti on

siirrytään pääjäristyksen muihin

arvoisa puhemies

mutta ennen kuin voidaan laskea tarkasti ja luotettavasti se minkälaisia hyötyjä on saatavissa kunta ja palvelurakenteen muutoksella täytyy tietää se kuntaselvitysalue jolle laskelmat tehdään

tosin kyllä tälläkin hetkellä luonnollisesti on mahdollisuus asettaa selvittäjiä eri alueille jos kunnat näin pyytävät tai kansalaiset pyytävät

sen vuoksi keskeistä on että alueella niin asukkaat päättäjät kuin kunnan henkilöstökin ovat vahvasti mukana tekemässä selvityksiä siitä miten omalla alueella pystytään vahvistamaan kunnan rakenteita luomaan sellainen kunta joka pystyy järjestämään palvelut ja kehittämään aluetta myös tulevaisuudessa

ministeriöllä on omakin toimivalta tähän tehtävään

juuri tällä hetkellähän kunnat ovat hakemassa itselleen liitosselvityskumppania ja kun tuo selvitysalue löytyy sen jälkeen kunnat voivat yhdessä arvioida sen minkälaisia palveluverkon uudistamistarpeita ja mahdollisuuksia kunnilla yhdessä on minkälaisia investointitarpeita eri kunnilla on miten niissä tällä hetkellä on järjestetty palvelut mikä on palveluiden laatu ja laajuus siinä on huomattavat vaihtelut tälläkin hetkellä kunnittain

mutta jos nyt ajatellaan tuota kuntarakennetyöryhmän raporttia ja siitä johtuvaa prosessia niin hallitus odottaa kaikkien kuntien kannanottoja ja arvioi sen jälkeen kokonaisuutta

tässä mielessä hallitus voi omalla lainsäädännöllään antaa ainoastaan yleisen raamin mutta keskeisessä roolissa on toteutus

itse ajattelen myös että kyllä on järkevää se että alueella selvitetään näitä vaihtoehtoja ja sen jälkeen pohditaan sitä mitä hyötyjä alueelle voisi olla tai mitä erityisiä haittoja siitä saattaisi koitua

sitä kautta voidaan hakea juuri tuolla selvitysalueella mitä taloudellisia hyötyjä toiminnallisia hyötyjä voitaisiin sillä alueella saada siitä että kunnat yhdistyisivät

vaikea näihin kaikkiin kysymyksiin on kattavasti vastata pelkästään jos ei siellä kentällä ole tehty yhdessä valtuustojen ja kuntalaisten kanssa perusteellista selvitystyötä jonka pohjalta valtuutetut voisivat ottaa kantaa asiaan ja asukkaat muodostaa mielipiteensä

arvoisa puhemies

tiedämme että merkittävimmät hyödyt ovat saatavissa nimenomaan kaupunkiseuduilla missä väestöä on paljon missä on isot investointitarpeet ja missä toisaalta on kuntarakenteessa ja hallinnossa aika merkittäviä päällekkäisyyksiä

me pidämme suomalaista kuntapohjaista mallia sellaisena hallinnollisena innovaationa jota kannattaa edelleen jatkaa ja vahvistaa ja jonka varaan kannattaa rakentaa myös tulevaisuuden suomi ja suomen hyvinvointipalvelut

se tarjoaa myös erinomaiset elementit meille jatkaa muutostuen suunnittelua niin että voisimme parhaalla mahdollisella tavalla olla tukemassa kuntapäättäjiä kaikissa uudistuksen vaiheissa seuraavina vuosina niin itse selvitysvaiheessa kuin myös uuden kunnan suunnittelun ja toteuttamisen vaiheessa

sen sijaan maaseutumaisilla alueilla ehkä ne suurimmat hyödyt ovat saatavissa siinä että taloutta voidaan vakauttaa kun saadaan useampi talous yhteen ja saadaan henkilöstö yhteisille palkkalistoille jolloin on käytettävissä enemmän asiantuntemusta ja resursseja voidaan paremmin turvata palvelut

arvoisa puhemies

mutta hyödyt vaihtelevat myös eri alueilla ja siihen tuo kuntarakennelaki tulee nyt kuntia velvoittamaan että kaikkien tulee selvittää kuntaliitoksen hyödyt ja haitat ja arvioida se miten palvelut ja hallinto järjestettäisiin miten elinkeinoelämä hyötyisi näistä yhdistymisistä ja sen pohjalta valtuustot tekevät omat päätöksen

nyt näiden jatkoaskelien osalta miten hallitus on uudistusta määritellyt kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet tuoda esiin ja tehdä juuri niitä ratkaisuja jotka nähdään oman alueen kannalta parhaina

me uskomme suomalaisiin kuntiin ja sen taustalla ovat koko tämän hallituksen kuntauudistuksen kaikki tavoitteet se että me rakennamme sekä kuntarakenteen että rahoituksen ja muun lainsäädännön kannalta sellaista mallia että saamme mahdollisimman vahvat ja elinvoimaiset kunnat koska uskomme että nimenomaan kuntapohjainen järjestelmä on paras tae sille että voimme hyvin tehokkaasti joustavasti alueelliset erityispiirteet huomioiden järjestää palvelut kehittää alueita ja se on myös demokraattinen malli

arvoisa puhemies

se ei todellakaan ole pelkästään ollut suomen hallituksen käsissä vaan vastassa on venäjä jolla on omat tavoitteensa eikä ole ollut niin helppoa heidän kanssaan löytää sitä yhteistyötä

meillä on tarvetta vahvistaa sekä kunnallista edustuksellista demokratiaa että myös kansalaisten suoria osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oman kotikuntansa asioihin

nyt kesällä on käynnistynyt juuri kuntalain kokonaisuudistus ja siihen on asetettu neljä erillistä jaostoa pohtimaan kokonaisuudistuksen tarvetta ja yksi jaostoista työskentelee nimenomaan demokratiakysymysten parissa

emme ole vastustaneet sitä väittäen että se olisi epärealistista ja niin poskettoman kallista mutta emme pidä sitä kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä vaan meidän mielestämme ensinnä päivähoidossa tulee satsata laatuun ja joustavuuteen eikä maksuttomuuteen

itse pidän puutteena sitä että kansanäänestys tällä hetkellä ei ole mahdollinen vaalien yhteydessä ja se on osoittautunut hallinnollisesti ja varmasti myös taloudellisesti usein niin raskaaksi järjestää että kunnat ovat käyttäneet erittäin vähän kansanäänestyksen mahdollisuuksia

hallitus perustaa myös sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen jatkossakin kuntapohjaisen järjestämisen varaan ja sen johdosta nämä uudistukset ovat hyvin tiiviisti linkityksissä toisiinsa

se että pystymme uudistamaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta edellyttää sitä että meillä on nykyistä vahvemmat kunnat palveluiden järjestäjinä ja rahoittajina siellä taustalla

sen johdosta kuntauudistuksen valmistelujärjestys on tämä että ensin mennään jonkin verran kuntarakenne edellä ja sen jälkeen tulevat nämä kaikki muut keskeiset lainsäädännöt jotka osaltaan tukevat vahvojen elinvoimaisten kuntien mallia

vähän ihmettelen sitä että tänään keskusta täällä haluaa että asian käsittely keskeytetään tai lakiehdotus vedetään pois käsittelystä

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi parantaa merkittävästi kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden opetus ja tutkimustoiminnan laatua ja vaikuttavuutta

nyt kun täällä on ensimmäinen lainsäädäntö käsittelyssä luulisi että olisi onnenpäivä tänään siellä salin puolella mutta näin ei näytä olevankaan

arvoisa puhemies

tänään oikeuskansleri antoi kannanottonsa kanteluihin liittyen joita on tehty kuntarakenneuudistuksen valmistelun osalta ja hän on saattanut kannanottonsa valmistelijoiden tietoon ja todennut että kantelut eivät anna ainakaan tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin

haluamme vahvistaa tiedeyhteisön autonomiaa ja yliopistojen voimavaroja

meillä on sillä tavalla kyllä kuntien itsehallintoa kunnioittava periaate että katsomme että kunnanvaltuustot pystyvät parhaiten itse päättämään siitä oman kuntansa palveluverkosta

meillähän perusopetus on sellainen palvelu jonka saavutettavuudesta on aivan lainsäädännöllä säädetty mutta ei ole suunnitteilla että muiden palveluiden osalta ryhdyttäisiin näitä saavutettavuusaikoja tai kilometrejä lainsäädäntötasolla määrittelemään vaan lähdemme kunnallisen itsehallinnon periaatteesta että kunta itse päättäisi omasta palveluverkostaan myös jatkossa mutta luonnollisesti se edellyttää että kunnalla on riittävät voimavarat palveluiden järjestämiseen

hallitus luonnollisesti suhtautuu suurella vakavuudella oikeuskanslerin huomioihin samoin kuin kuntakentän aivan oikeutettuihin vaatimuksiin siitä että ennen kuin lähdetään tekemään näitä kuntarakennelakiin perustuvia selvityksiä kunnilla on oltava riittävät tiedot siitä minkälaiseen kuntamaailmaan kaiken kaikkiaan ollaan menossa

arvoisa puhemies

kiitän eduskuntaryhmiä näistä puheenvuoroista joissa varsin kattavasti tulivat esiin erilaiset onnistumiset mutta toisaalta myös kipupisteet joita eittämättä liittyy aluehallinnon uudistukseen

onhan muun muassa tämä aika joka nyt on toimittu uuden aluehallinnon aikana kuitenkin verrattain lyhyt vain muutamia vuosia ja tältä osin toimeenpano on vielä keskeneräinen

muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen askarruttaa kuntia samoin kuin muun muassa tuo valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän ja kuntalain uudistaminen ja näiden osalta hallitus sitoutui jo viime kesänä eduskunnalle antamassaan tiedonannossa siihen että nuo pääpiirteet ovat tiedossa ennen kuin näihin selvityksiin käydään ja tätä silmällä pitäen hallitus on tehnyt jatkovalmistelua siten että lisälinjauksia voidaan seuraavina viikkoina tehdä

monet näistä alun perin asetetuista tavoitteista kuten juuri se poikkihallinnollisuuden lisääntyminen sehän on onnistunut varsin hyvin tässä aluehallintomallissa

eri viranomaiset toimivat entistä vahvemmin yhteen mutta haasteita on juuri siinä miten yhteensovittaa toisaalta alueelta nousevat näkökohdat tämä poikkihallinnollinen yhteistyö sitten näihin eri hallinnonalojen valtakunnallisiin tarpeisiin

kanslerihan edellytti omassa kannanotossaan erityisesti sitä että sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen perusratkaisujen tulisi olla riittävällä tarkkuudella tiedossa toisaalta eduskunnan näkökulmasta sen käsitellessä kuntajakolain uudistamista koskevaa hallituksen esitystä lakien voimaantuloajankohdan ja ilmoituksille ja selvityksille asetettavien määräaikojen osalta ja toisaalta kuntien näkökulmasta nimenomaan siinä vaiheessa kun kuntien uudistettuun kuntarakennelakiin perustuva velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä tulisi voimaan

eli kyllähän ne on perustettu hyvin taloudellisesti tiukkoihin reunaehtoihin ja se on näkynyt muun muassa siinä että on jouduttu erilaisilla lisätalousarvioilla toimimaan

ilman muuta nämä ovat sellaisia näkökohtia jotka ovat myös hallitukselle tärkeitä näkökohtia valmistelun osalta ja tältä osin olemme sitoutuneet siihen että teemme tarpeellisia lisälinjauksia nyt seuraavina viikkoina

ict järjestelmien osalta ei pystytty niin nopeasti toimeenpanemaan uudistusta kuin olisi ollut tarpeen ja toisaalta henkilöstön osalta on jouduttu vähentämään merkittävästi henkilötyövuosia samaan aikaan kun on käynnistetty tätä toimintaa

sen johdosta on tärkeää paitsi se että sovitetaan nyt yhteen aluehallinnon resurssit ja voimavarat ja tehtävät myös muun muassa se että nyt tuota suoritteiden kustannusvastaavuutta nostetaan tulojen lisäämiseksi